mitä tulee yleisen asevelvollisuuden tilaan niin tästähän nyt on tämä kansalaisaloite ja minä tietenkin toivon ainakin minun tontiltani katsottuna aktiivista osallistumista tähän keskusteluun

mutta yhtä totta on sekin että sitä edeltävien vuosien vanhasen ykkösen ja kakkoshallituksen aikana suomen velan pienentyminen tapahtui todella vauhdikkaalla tavalla

meillä oli hyvät vuodet hyvä aika harjoitettiin hyvää talouspolitiikkaa ja onnistuttiin mutta emme voineet sille mitään että kun maailman myrskyt sitten tulivat ja löivät myös suomeen rantautuivat niin totta kai se oli iso isku meille mikä meillä tapahtui

uskon itse varsinkin kun katsoo teitä kaikkia täällä eduskunnassa miten vahva tuki oli tälle hallituksen selonteolle joka silti tukee sitä yleistä asevelvollisuutta että kyllä se viittaa siihen että niin kansa kuin heidän edustajansa te kaikki täällä tukevat vahvasti tätä nykyratkaisua enkä usko että tulee mitään suuria muutoksia

mitä tulee edustaja vikmanin kysymykseen tästä eurooppa neuvostosta siitä voisi puhua pitkään ja kauan mutta ainakin minun henkilökohtainen päällimmäinen tavoitteeni on se että se ei olisi viimeinen kerta kun päämiehet palaisivat tähän teemaan

me olemme niin riippuvaisia maailman taloudesta ja sitä aukkoa piti täyttää nyt sitten ottamalla lisää velkaa koska muutoin se jälki olisi ollut aika kamalaa mikä siitä olisi ollut seurauksena

minä haluan muistuttaa siitä että suomen julkinen talous on edellisten hallitusten jäljiltä kuitenkin aivan uskomattoman hyvässä kunnossa verrattuna muihin euromaihin

me olemme pyrkineet minä olen hyvin aktiivisesti taustalla toiminut ja kannustanut puolustusvoimia löytämään ratkaisun jonka nojalla mahdollisimman moni ampumarata voi myös pv uudistuksen jälkeen jatkaa toimintaansa joko meidän toimintanamme tai sitten jonkun muun toimijan toimintana koska tämä on ihan niin kuin tässä on todettu monen suulla erittäin tärkeä asia

totta kai kansantaloudessakin on iso ero mutta suhteessa meidän bruttokansantuoteyksiköllä tai per capita millä tahansa näillä mittareilla jotka ovat valideja mittareita kumpikin mitaten me olemme tässä mielessä ihan hyvässä kunnossa

totta kai meillä väestörakenne on se joka edellyttääkin sitä että pitää olla meillä vähän muskeleissa varaa mutta niin nyt myöskin meillä tällä hetkellä on ja kun on niin nyt on huolehdittava sitten siitä että me saamme uutta talouden kasvua aikaiseksi ja nyt tulen sitten tämän lakiesityksen varsinaiseen ytimeen uudestaan ja se on se että niitten sellaisten kustannusten lisääminen jotka nimenomaan siihen aineelliseen tuotantoon mitä maassa ennen kaikkea teollisuutena harjoitetaan koska eivät ne palvelut tarvitse paljon kyytiä mutta se tavaratuotanto tarvitsee kyytiä vähän enemmänkin sinne lisärasitteitten näin satsaaminen säätäminen mitä tässä tapahtuu ja yhdyn siinä edustaja lehden näkemykseen minkä ymmärsin vähintäänkin rivien välistä ei ole kovin hyvä ja viisas ratkaisu

tämä on tosiaan ajankohtainen aihe nyt ja puolustusvoimat katsoo tätä yhdessä vapaaehtoisen maanpuolustuskentän kanssa ja uskon että tässä löydetään hyvä ratkaisu

on tietenkin mahdollista että maanpuolustusjärjestöt eivät saa juuri sitä mallia minkä he itse haluavat mutta silti tässä on nyt huomattu että tässä on edistystä vireillä minun mielestäni oikeaan suuntaan

normaalitila tänä päivänä on se että kun joku kansainvälinen asia ajankohtaistuu niin pohjoismaat lähes automaattisesti yhdessä pyrkivät koordinoimaan sitä omaa panostustaan ja pidän tätä hyvänä kehityksenä

vähän isompia kilometrimääriä mitä kumminkin ammattimainen liikenne valtaosaltaan on ei sekään malli kompensoinut mutta tässä mallissa minkä kataisen hallitus nyt esittää ei kompensoida ensimmäistäkään kilometriä ja se on aika iso ero kuitenkin verrattuna siihen miten aikaisemmin asiasta päätettiin

joo joo

näiden telekuunteluoikeuksien ongelma on että sitä kautta poliisille ja viranomaisille syntyy havaintomateriaalia seksityöntekijöistä siis henkilöistä jotka myyvät seksiä

tällaisten entisestä seksin myynnistä kertovien tietojen olemassaolo jossakin antaa hirvittävän hyvän pohjan erilaisille väärinkäytöksille kiristämisille rekisterien joutumiselle vääriin käsiin ja niin poispäin

ei se poliisin rekisterienpitosysteemi nyt ole viime vuosina näyttänyt niin vedenpitävältä että siihen voisi aukottomasti luottaa

mutta historiasta me tiedämme että siellä missä seksityö on tullut ilmi ja seksityöntekijöistä on pidetty kirjaa se on aina tarkoittanut naisten asemalle erittäin tiukkoja aikoja

kolmantena ongelmana minkä vuoksi rikosoikeudellinen suoja ei minun mielestäni tässä esityksessä tiukkene on se että meikäläisessä oikeuskäytännössä jokainen keissi käsitellään erikseen

tässähän nyt on sitten valiokunta pohtinut sitä vaikeutetaanko tällä säädöksellä hedelmöityshoitoja mutta sillä ei hedelmöityshoitoja sinällään kyllä vaikeuteta koska tämä sääntely joka tässä laissa tulee nyt koskee ainoastaan luovutettuja alkioita ja sukusoluja ei kyseisen parin omia sukusoluja ja alkioita

mutta epäilemättä tämä kysymys alkioiden ja sukusolujen käyttämisestä tutkimustarkoituksiin on laaja eettinen kysymys

ymmärrän ed

tiusanen että tarkoitatte vähän tämmöisiä vanhanaikaisia konservatiivisia näkemyksiä joita esimerkiksi yhdysvalloissa republikaanit ovat edustaneet ja nyt sitten demokraattinen presidentti ottaa toisenlaisen näkemyksen

olemme valiokuntakäsittelyssä myös tutustuneet euroopan neuvoston biolääketiedesopimukseen jossa kielletään ihmisen toisintaminen

nämä kaikki kysymykset olisi hyvä täällä joskus käsitellä kokonaisuutena missä sitten raja menee

voisimmeko edetä geenimuuntelusta vapaitten maakuntien osalta niin että jos jotkut maakunnat haluavat tälle tielle lähteä voisimme tehdä siitäkin bränditekijän ja saada näin elintarvikemarkkinoille uutta volyymia

kyllä onnen ajankohdasta kuin edustaja oinosen tarkennettu verotus kummastusta

arvoisa puhemies

selvä

merimieseläkelaki ei ole tällä hetkellä stmn pöydässä siitä syystä että eläkeneuvottelukunta miettii sitten kaiken kaikkiaan tätä eläkepolitiikkaa

kela korvauksista totean vain sen että monikanavarahoitusta nyt selvitetään tällä hetkellä ja yritetään sitä läpinäkyvyyttä lisätä

sitten meillä myöskin vanhempainvapaajärjestelmää kehitetään koko ajan yksinhuoltajat ja monikkoperheet sitten myöskin perhekäsitteen yhtenäistämisestä työ jatkuu

toki hallintoneuvoston pitää entistä vahvemmin voida vaikuttaa myös tyylilajiin sen haluaisin vielä olevan keskustelussa mukana ei toki tietenkään ohjelmaneuvostona mutta entistä enemmän hallintoneuvoston pitää pystyä vaikuttamaan siihen minkä tyylistä ja minkä laatuista ohjelmaa yle tarjoaa

mutta todellakin se että

kätilöliitto on esimerkiksi nyt tässä kuitenkin se joka on tämän huolestuneisuuden ottanut ihan tosissaan ja he pelkäävät esimerkiksi sitä että kun keskitetään synnytykset suuriin sairaaloihin niin sinnehän täytyy tietysti olla sitten kapasiteettia potilashotelleita rakentaa sinne tullaan pitkien välimatkojen päästä useita päiviä ennen kuin on esimerkiksi laskettu aika

myös tällaisia no ehkä kuvitteellisiakin vaaroja vielä on mutta voi olla mahdollista että näitä synnytyksiä ruvetaan aikatauluttamaan koska ei niitä synnytyssaleja ole siellä isossakaan sairaalassa kuitenkaan kymmeniä niitä on muutama ja sitten leikkaussalit kaikki tämä kapasiteetti ei se nyt ihan rajattomiin asti riitä

olisi aika kamala ajatus että synnytyksistä tulee sellaisia tapahtumia että aika varataan ja sitten tipalla käynnistetään ja se on kyllä kaukana luonnollisesta ja turvallisesta synnytystapahtumasta

mutta toivottavasti tätä voitaisiin nyt tosiaan lykätä ja voisimme kansalaisille ja näille aloitteen allekirjoittajille viestittää semmoisen asian että me pidämme tärkeänä tätä heidän tekemäänsä kansalaisaloitetta ja he uskoisivat ja luottaisivat demokratiaan ja meihin päättäjiin sen verran että emme ainakaan antaisi tämän aloitteen raueta nytten vain sen takia että vaalit ovat tulossa vaan että hoidettaisiin se kunnialla ja arvostaisimme sitä kautta sitten tätä meidän itse luomaamme järjestelmää

sen vuoksi tämä päivystysasetuksen kiirehtiminen ei saa minulta kiitosta ja toivoisin että tälle löytyisi myös niiltä kansanedustajilta tukea jotka ovat päivystysasetuksen takana sataprosenttisesti että käsittelisimme tämän aloitteen ennen kuin tämä astuisi voimaan

niin ei pitkääkään aikaa siitä kun hevospelien verotus oli ankarampaa kuin raha automaattiyhdistyksen tai veikkaus oyn verotus

silloinen verojaosto jonka jäsen sain olla lähti yhdenmukaisuusperiaatteesta ihan niin kuin tässäkin mietinnössä nyt on valiokunta lähtenyt

yhdenmukaisuusperiaatteitten mukaan verotason pitää olla sama ja silloin tämä tilanne korjattiin siten että veikkauksen ja raha automaattiyhdistyksen verotusta kiristettiin mutta fintoton verotukseen ei kajottu ja näin ne saatiin samalle yhdenmukaiselle viivalle

viime vaalikaudella sitten hallitus mielestäni sortui veropolitiikalla tämmöiseen piiloelinkeinotukeen

sen tähden kun fintoto kertoi että bisnes menee niin huonosti säädettiin tämmöinen armonpulla ja päätettiin antaa elinkeinotukea arpajaisveron muodossa

tässä on nyt konstikasta sekin että kun suomessa on kolme toimijaa rahapelialalla meidän on todisteltava tuonne ulkoiseen maailmaan eli kansainväliselle suunnalle meidän monopolijärjestelmämme puolesta millä tavalla kolme toimijaa muodostaa kansallisen monopolin kun on kolme toimilupaa

sekin on aika konstikas juttu en lähde sitä tässä enempää problematisoimaan mutta paine on kova millä yritetään murtaa tätä suomalaista järjestelmää

tällainen olosuhde missä pidettäisiin näitten toimijoitten verotasotkin vielä jollain lailla poikkeavina toinen toisistaan lisäisi vaan sitä kuormaa että kun ulkopuolinen taho yrittää murentaa meidän järjestelmäämme niin se voisi väittää esimerkiksi että teillä on kolme toimijaa joilla kaikilla on eri arpajaisverotaso

pidän äärettömän tärkeänä tätäkin taustaa vasten että yhdenmukaisin perustein verotetaan ja pidän äärettömän tärkeänä että jos elinkeinolla on ongelmia että nämä tuet ovat läpinäkyviä eikä rakenneta verotukien varaan tämmöisiä harmaita alueita joista kukaan ei sitten ota mitään selkoa

sitten täällä edustaja lintilä joka tuntee hevosalan äärettömän hyvin sanoi heti puheenvuoronsa aluksi että hevostalous on kasvava ala

en tiedä olenko oikeassa että hevostalous on suhdanneherkkä ala ainakin ja hevostalous on tällainen elintason indikaattori eikä koske köyhiä maita siinä mielessä että siellä ei ole sitten varaa hevosten kanssa värkkäillä tämänkään vertaa että ne ovat elintasomaitten asioita

mutta varmaan tämmöisenä talouden indikaattorina se on aika herkkä milloin on varaa hevosten kanssa harrastaa

voisiko vähän sanoa pelkistetysti että tällaiset huolet eivät koske köyhiä heidän ongelmansa ovat ihan muualla kuin siinä kuinka hevostaloudella menee

kyllä tämä vaatii tietynlaisen elintason ennen kuin noin yleisesti ottaen on varaa hevosten kanssa värkkäillä

nostan erityisen korkealle hattua siltä osin kuin on kysymys esimerkiksi vammaisten terapiasta erilaisissa laitoksissa missä hevonen on ihmisen kaveri ja kerta kaikkiaan tässä on todella paljon puolia niin että meidän pitää kyllä huolta kantaa siitä että meillä on hevostalous kunnossa

sitten herra puhemies täällä mietinnön ihan viime metreillä todetaan

toiminta joudutaan käynnistämään käytännössä tyhjästä

kun tässä fintoton edustajat ovat kertoneet mitenkä raskas siirto tämä hevospelien yksinoikeuden siirto veikkaus oyltä fintoto oylle on kun kaikki pitää nyt aloittaa tyhjästä voidaan esittää perusteltu kysymys

fintotolla oli tarjolla toinenkin vaihtoehto joka olisi ollut sen kaltainen että se valitsemalla suomen hevostalouden huolet olisivat olleet voitettuja ikuisiksi ajoiksi

se olisi asettunut sellaiseen

kun fintotolla oli valittavana haluaako se olla köyhä isäntä eli yksinoikeudella hoitaa näitä bisneksiään tällä tavalla niin kuin tässä ovat kertoneet vai haluaako se olla rikas renki niin sen rengin olisi tehnyt rikkaaksi se että se olisi esimerkiksi maksimoinut tämän veikkaus oyn yhteistyön ja olisi tehty se toisella tavalla

siitä olisi fintoto jos olisi niin halunnut saanut sellaisen peruspääoman että suomen hevostalouden huolet olisivat olleet voitettuja niin kuin toistan vielä ikuisiksi ajoiksi

olen pahoillani että fintoto ei sitä toista vaihtoehtoa halunnut valita vaan lähti tälle tielle että joutuu anelemaan arpajaisveron kauttakin elinkeinotukea sinänsä arvokkaalle toiminnalle

sen toiminnan tärkeyden ilman muuta kaikin tavoin tunnustan ja toivon että pärjäävät jollakin lailla mutta nyt se on varmaan aika raskasta tässä alkuvaiheessa

pidän tätä mietintöä ja hallituksen esitystä tasavertaisina muihin toimijoihin nähden ja tällä yhdenmukaisuusperiaatteella näin pitää edetä muussakin yhteydessä

arvoisa herra puhemies

uskoisin että kristillisten arvojen ja luterilaisen yhteiskunnan kannalta olisi hyvä että meidän lapsemme saisivat tietoa muista kulttuureista

kristinopetuksen ei pidä olla vain yksi pääoppiaineista vaan kyllä minä haluan ainakin että meidän lapsemme ymmärtävät muita kulttuureita ja muita uskontoja

puhemies muistanee varmaan että nakkilasta oli yksi koululuokka käymässä tässä viime keväänä täällä

koko puhemiehistön johdolla puhemies heinäluoma toivoi että jos laulaisimme tässä yhdessä satakuntalaisten kansanedustajien ja nakkilalaisten oppilaiden kanssa suvivirren

täytyy sanoa että se oli aika juhlava tunne jolloin valtiosalissa kansanedustajana oman kylän oppilaiden kanssa voit laulaa suvivirren

suvivirsi on ehkä jo enemmän kuin vain uskonnollinen laulu

minua ei ole kahlinnut tämän lakialoitteen allekirjoittamisessa se että ryhmä olisi tehnyt jonkinlaisen päätöksen tai että meillä ryhmässä olisi päätetty siitä että kun perussuomalainen tekee lakialoitteen siihen ei kirjoiteta nimeä

elikkä koko tämä selonteko on ikään kuin semmoinen saippuapala että juuri kun luulet saavasi siitä kiinni se plompsahtaa sinun käsistäsi pois ja menee lattialle

se on hieman sekava täynnä tekniikkaa ja en oikeastaan tiedä kenelle se loppujen lopuksi on edes osoitettu koska se kaikista hienoin tekniikka mitä siellä määritellään ei aivan välttämättä kuulu edes tänne

eli kuluttaja on jäänyt sivuosaan tässä ja se mitä erityisesti haluan nostaa esille ja mistä valiokunnassakin keskusteltiin paljon on tämä lastensuojelullinen näkökanta

esimerkiksi televisio ohjelman ikäraja on x ja ohjelman saa esittää televisiossa aikaan x

se on aivan oikein mutta jostain syystä uusinnat tulevat sitten aivan keskellä päivää ja siinä kohtaa lastensuojelu unohtuu

tässä kohtaa tämmöisen kulttuurin ja suomen historiaa käsittelevän teoksen pitäisi olla poikkeus ja se tarvitsee ottaa käsittelyyn erikseen

vielä paikallisradioiden esillenosto oli yksi asia mikä oli tärkeä ja radio jo sinänsä pelkästään sen takia että se on myös meidän poikkeusoloissa semmoinen tuttu ja turvallinen ja luotettava tekniikaltaan se viestintälähde mistä saadaan asiat eteenpäin

pitää olla myös semmoista taattua turvallista tekniikkaa mikä toimii myös poikkeusoloissa

kokonaisuudessaan tässä pitkäksi venyneessä puheessa todetaan että hyvien keskustelujen kautta mietinnöstä saatiin yksimielinen

jos minä lähtisin terveysturistiksi miksi ihmeessä suuntaisin maahan jossa puolet vuodesta tarvotaan pimeässä ja loskassa ja jossa ihmiset puhuvat aivan käsittämätöntä kieltä milloin ylipäänsä puhuvat jossa kaikki on kallista ja jossa paperittoman mahdollisuudet löytää töitä tai verkostoitua ovat huomattavasti heikommat kuin eteläisemmässä euroopassa tai edes ruotsissa

puhemiehen kanssa ei auta kiistellä mutta kun puheenvuoroni jatkuu niin huomaatte että tämä liittyy aivan oleellisesti nyt käsiteltävänä olevaan asiaan

esimerkiksi paperittomuutta tutkinut mervi leppäkorpi korostaakin että ilman oleskelulupaa euroopassa oleskelevien ihmisten lukumäärän lisääntyminen ei lakiesityksen perusteluiden vastaisesti ole niinkään yhdistettävissä siirtolaisuuden lisääntymiseen yleisesti vaan enemmänkin siirtolaisuutta kontrolloivien lakien tiukentumiseen euroopassa

nämä ihmisoikeusjuristit ovat sanoneet että jos kerjääminen kielletään suomessa niin se kohdistuu käytännössä tiettyihin kansallisiin vähemmistöihin tai kansalaisuuden perusteella oleviin ihmisiin

paperittomuuden muuttuminen näkyväksi ilmiöksi on liittynyt ajallisesti suoraan tiettyihin lakimuutoksiin joilla joko turvapaikkaa hakevien ihmisten mahdollisuuksia saada suojelua tai paperittomaksi joutuneiden ihmisten mahdollisuutta laillistaa oleskelunsa on heikennetty

esimerkiksi pari iltaa sitten ajankohtaisessa kakkosessa sosialidemokraattinen kaupunginvaltuutettu thomas wallgren sanoi että suomessa ei saa kieltää kerjäämistä koska se on syrjivää lainsäädäntöä koska se kohdistuu käytännössä romanialaisiin ja bulgarialaisiin romaneihin

no hyvä herra puhemies nyt vaaditaan että esimerkiksi edustaja saarakkala ja niinistö ja ymmärtääkseni edustaja tynkkynen ja varmasti voisin kuvitella edustaja haapanen kannattavat sitä että kielletään suomessa tämä juutalais islamilainen teurastustapa

jälleen siis jäljet johtavat tähän saliin ja tietysti euroopan muihin parlamenttisaleihin eivät paperittomat ole tuolla jossain viisi meidän terveys on

eivät paperittomat ole tuolla jossain meidän terveyslainsäädäntöämme seuraava erityinen ihmisryhmä vaan ihan tavallisia siirtolaisia jotka vain syystä tai toisesta eivät ole selvinneet ristiriitaisen ja osin mielivaltaisenkin oleskelulupabyrokratian läpi

niinpä kysyn nyt esimerkiksi edustaja tynkkyseltä ja edustaja haapaselta jotka ymmärtääkseni aika monissa tilanteissa yhtyvät näiden niin sanottujen ihmisoikeusjuristien argumentointiin kysyn teiltä

miten voitaisiin teidän mielestänne edustaja tynkkynen kieltää juutalais islamilainen teurastustapa joka siis tosiasiallisesti kohdistuu tiettyihin vähemmistöihin suomessa oleviin juutalaisiin ja islamilaisiin joiden piirissä tämä teurastustapa uskonnollisista syistä on se mitä toivotaan

minun pointtini herra puhemies on siis se periaatteellisella tasolla että meillä on täysi oikeus kieltää kerjääminen meillä on täysi oikeus kieltää tämä juutalais islamilainen teurastustapa meillä on täysi oikeus vaikkapa kriminalisoida erikseen erillisellä tunnusmerkistöllä kunniamurha ja tehdä monia muitakin lainsäädäntöjä jotka de facto kohdistuvat johonkin tiettyyn etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön

arvoisa puhemies

meidän kulttuurimme on niin pitkään perustunut huolelliseen väestölaskentaan että kun joku sitten ei ole asianmukaisesti kirjoissa ja kansissa se tuntuu monista epämukavalta

ei se tee sitä lainsäädäntöä perustuslain vastaiseksi syrjiväksi euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi että se tosiasiallisesti kohdistuu johonkin vähemmistöön kunhan lainsäädännön tarkoitus ei tietystikään voi eikä saa olla syrjivä

paperittomien terveydenhuolto ei kuitenkaan kuulu niihin

se ratkeaa vasta kun tällä salilla on uskallusta kohdata tosiasiat ja vastata sellaisiin kysymyksiin kuin pitääkö terveyskeskuksen käännyttää diabetesta sairastava lapsi siksi että hänellä ei ole paperia pitääkö vaikka tiedettäisiin että se on hengenvaarallista että hän voi muutaman päivän kuluttua ilmestyä ovelle sairauden niin pahasti vahingoittamana että kalliitkaan hoidot eivät enää riitä palauttamaan hänen terveyttään